on mielestäni aivan selvää että viime vuosikymmeninä vain vahvistunut perinteinen hoivavastuun jakautuminen vaikuttaa naisten asemaan työmarkkinoilla ja siksi tuntuu kummalliselta että ette halua tätä yhteyttä nähdä kun puhutte täällä kuitenkin kauniisti naisten työmarkkina aseman parantamisesta

uskon kyllä että tässä myös ammattilaiset ovat erittäin valmiita koska heillä on tietenkin halu ja suorastaan palo kehittää omaa työtään siihen suuntaan että niihin haasteisiin pystytään vastaamaan

perkiö on näin tyytymätön tähän asiaan

edustaja mäkisalo ropponen kertoi joensuun mallista

palaisin vielä tähän harmaan talouden keskusteluun ja haluan kyllä myös osaltani kiittää ministeriä siitä linjauksesta että kaikkiin vakavasti otettaviin esityksiin suhtaudutaan myös hallituksen puolella vakavasti ja niihin tutustutaan

voisin ehkä arvoisa puhemies todeta niin että suurimmat eroavaisuudet sdpn ja istuvan hallituksen välillä ovat syntyneet juuri veropolitiikasta ja talous ja työllisyyspolitiikasta

kuulostaa hyvältä tavalta tarttua nuorten ihmisten haasteisiin ja uskon että tässä lainsäädännössä tulee selkänojaa tämäntyyppiselle kehittämiselle myös maan muissa osissa

ja on aivan välttämätöntä jotta näissä tavoitteissa onnistumme muuttaa rakenteita myöskin ajatusrakenteita

ihan ilman sarvia ja hampaitahan näitä pitää katsoa mitkä ovat parhaat keinot saada tähän toimintaan joku parempi ote

me tarvitsemme asennemuutosta ja tukea niille isille jotka haluavat tätä hoivavastuuta nykyistä enemmän käyttää

vielä puhemies aivan lopuksi totean sen että on ihan selvää että tämä laki on niin iso uudistus että tämä tulee tarvitsemaan suurta tukea tuolla kentällä toteutuakseen niin kuin me olemme tämän halunneet toteutuvan

valitettavan monet isät valitettavasti kertovat omista kokemuksistaan joissa he eivät saa sitä toivomaansa tukea näiden uudenlaisten ratkaisujen tueksi

me olisimme tällä vaalikaudella käyttäneet tuota viime kaudella ja sitä edellisillä kausilla syntynyttä varaa hieman toisella tavalla kuin mitä tämä hallitus on tehnyt

olen sitä mieltä että tässä edustaja rantakankaan äskeisessä purkauksessa nythän hän lähti jo sitten karkuun tätä itse avaamaansa keskustelua oli hyvin ikävää kun keskustelu siihen saakka oli käyty mielestäni aivan asiallisessa hengessä tässä salissa että sitten alettiin väitellä että meidän vaihtoehtobudjettimme perustuu joillekin aivan omituisille laskelmille kun me olemme selvittäneet ja jaostossa olemme kuulleet harmaaseen talouteen liittyviä asiantuntijoita

tämän kokemuksen valossa on selvää että investoinnit lasten ja perheiden peruspalveluihin tuovat pidemmällä aikavälillä säästöjä lastensuojelun ja korjaavien erityispalveluiden tarpeen vähentyessä

ja tämän olemme todellakin osoittaneet joka vuosi oppositiossa ollessamme näillä konkreettisilla vaihtoehtobudjeteillamme joissa olemme osoittaneet sen miten olisimme tuota resurssia eri tavalla käyttäneet

meidän pitää pystyä viemään tämä uudistus sillä tavoin maaliin että kun täällä joku edustaja totesi että seuraavan hallituksen täytyy todennäköisesti palata tähän uudistukseen niin itse kyllä toivon että seuraava hallitus tulee huomaamaan jo tässä lyhyessä ajassa että tämä uudistus on tuonut sellaisia elementtejä joita ei kannata hukata myöskään tulevilla vaalikausilla

tämä esitys ei ole leikkaus

emme olisi varmaankaan missään olosuhteessa voineet hyväksyä esimerkiksi sitä että tässä työllisyystilanteessa työllisyysmäärärahoja leikataan

kannattaa nyt ihan vaikka kopiot ottaa edustaja rossi edustaja rantakankaalle näistä materiaaleista joita me olemme saaneet

henkilön tai kotitalouden perusturvan riittävyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan kokonaisuutena ja otetaan huomioon muun muassa kelan maksamat etuudet ja toimeentulotuki

puhemies

ja jos ajatellaan sitä nuorisotyöttömien mittavaa joukkoa ja heidän tulevaisuuden näkymäänsä niin on aivan koh tuutonta asettaa nuoret ihmiset siihen tilanteeseen että heille ei mitään apua kyetä antamaan

mielestäni on huomionarvoista myös se ettei oppositio tainnut edes mainita puheenvuoroissaan uutta joustavaa hoitorahaa tätä uutta mallia joka tulee väistämättä lisäämään perheiden valinnanvapauksia ja mahdollisuuksia asioita joita te täällä puheenvuoroissanne kovasti toivoitte

haluan vielä palata tähän aikaisempaan keskusteluun siitä mitä tällä haetaan

kehyspäätösten vaikutuksia tullaan arvioimaan varsinaisten lakimuutosten valmistelun yhteydessä ja ne tullaan myös sisällyttämään hallituksen esitysten perusteluihin

odotan mielenkiinnolla teitä kokoomuksen edustajia tuonne pienehköihin esimerkiksi keski suomen maakunnassa sijaitseviin kaupunkeihin kertomaan mikä on se vaihtoehto mikä on se vaihtoehto sille että terveyskeskus ei toimi

lisäksi meillä on monia perheiden tukemiseen tarkoitettuja erilaisia tukimuotoja joita muun muassa vastauksessani joka on pöydille jaettu olen luetellut

arvoisa puhemies

haluan myös arvoisa puhemies nostaa esiin sen että tämä hallituksen linjan ymmärtäminen näissä veropolitiikan kysymyksissäkin on välillä hieman vaikeaa eikä vain hieman vaan aika paljonkin vaikeaa kun ottaa huomioon sen että esimerkiksi ministeri katainen joka nyt edelleenkään ei ole täällä kuulolla totesi jo aikaa sitten jossakin lehtihaastattelussa että kyllä pääomatuloverotusta on oikeudenmukaisuussyistä nostettava

koulukiusaaminen on pahimmillaan lapsen elämää ja kaikkien hänen läheistensä elämää syvästi järkyttävä tapahtumasarja jossa kiusatun loppuelämää voi määrittää kiusatuksi tuleminen ja kiusattuna oleminen

kuvitteellisten rahasäkkien sijasta hallitus joutuu pitäytymään todellisissa talousluvuissa

eikö joustava hoitoraha ole teidän mielestänne hyvä uusi tapa

eikö se pieni keskisuomalainen kaupunki jossa nyt on jo pula lääkäreistä ole entistä suuremmissa vaikeuksissa jos nekin vähät lääkärit katsovat että no me olemme nyt tätä valinnanvapauden tukemisen porukkaa ja pistämme oman aseman pystyyn

ehkä kaikkein valitettavimpana pidän sitä että esimerkiksi perussuomalaisten puheenvuorossa todettiin jotakuinkin näin

ne ovat huomaaminen puuttuminen ja auttaminen

näin tehdään jotta tulevat sukupolvet nykyiset lapsemme eivät joutuisi kantamaan meidän vanhempien keräämää kohtuutonta velkataakkaa

näin hän totesi julkisesti ja sitten kun me kaikki edustajat saamme tuon keltaisen kirjan joka on ministeri kataisen vetovastuulla tehty niin ei sieltä löydy tätä esitystä

hallitus haluaa raahata lapset mahdollisimman pieninä osaksi järjestelmää

opettajankoulutuksessa tämän aiheen tulisi olla voimakkaammin ehkä esillä jotta olisi mahdollisuus tarttua näihin ongelmiin jotta nämä ongelmat tulisivat huomatuksi

tällä virkkeellä valitettavasti syyllistetään tuhannet ja taas tuhannet äidit ja isät siitä ratkaisusta että lapset viedään hoitoon kodin ulkopuolelle

aivan samaan asiaan olen kiinnittänyt itsekin huomiota että opettajien työsarka kuitenkin tuolla yksittäisissä kouluissa on varsin kova jo nykyisellään ja siinä tilanteessa kiusaamisen huomaaminen ei ole aina kovin helppoa

ja tämä vero talous ja työllisyyspolitiikan linja josta siis olemme perusteellisesti eri mieltä kokoomuksen ja hallituksen kanssa kuvastaa kyllä juuri tätä keskustelua

arvoisa puhemies

myös oman maakuntani superministeri pekkarinen on kunnostautunut tällä saralla ei mennä ei mene montakaan kuukautta kun

monet vanhemmat tekevät parhaansa omien lastensa puolesta

ja nyt kyllä jään kysymään arvoisa puhemies edelleenkin edustaja pekkariselta muistanko minä todella niin väärin tämän asian vai oliko se niin että tekin peräänkuulutitte imfn mukaan saamista näihin talkoisiin vahvemmalla osuudella

he eivät tarvitse enää monien haasteidensa lisäksi tämän talon syyllistämistä omista arjen valinnoistaan

muutaman kuukauden välein on keskisuomalaisessa noin sivun kokoinen juttu jossa ministeri pekkarinen vaatii hyväosaisia osallistumaan lamatalkoisiin

arvoisa puhemies

kiitän osaltani tästä hyvästä keskustelusta joka on käyty tämän mietinnön pohjalta

samalla virkkeellä tullaan valitettavasti myös antaneeksi sellainen kuva ettei meidän laadukas varhaiskasvatusjärjestelmämme tue perheitä tässä tärkeässä kasvatustyössä ja niitä ammattilaisia jotka pitävät meidän pienistämme huolta tuolla varhaiskasvatuksen piirissä

kasvin kanssa siitä että liian usein tuntuu ainakin tämmöisellä kokemuspohjalla olevan niin että toimenpiteiden kohteeksi joutuukin kiusattu eikä niinkään se kiusaaja tai ne kiusaajat jotka sitä toimintaa organisoivat

todellakin kyse on yhdestä osasta tätä aulikki kananojan työryhmän työtä johon täällä on useaan otteeseen viitattu ja haluan myös osaltani yhtyä niihin kiitoksiin joita täällä on esitetty tuolle työryhmälle koska se työ oli todella laatutyö jos näin voi sanoa

ja jos minä muistan tämän asian oikein niin voisitteko perustella miten ministeri urpilaisen olisi pitänyt se tuolla europöydässä sitten hoitaa kun hän kuitenkin toteutti sen teidänkin ilmeisesti toivoman lopputuloksen

sitten kun yrittää kysyä ministeri pekkariselta kirjoituksilla tai joillakin muilla tavoilla missä viipyvät ne konkreettiset teot tämän puheen tueksi ei niitä tule

tavoitteen tietenkin pitäisi olla se että itse tuo toiminta kaikessa sosiaali ja terveydenhuollossa olisi niin laadukasta että me emme tarvitsisi tämänkaltaisia keinoja asiakkaalle puuttua siihen saamaansa kohteluun

tässä kyllä pitäisi toimintatapojen muuttua koska yleensä jos kiusattu vaihtaa koulua sitten päästäkseen pakoon tätä tilannetta kiusaajien rinki valitsee uuden uhrin itselleen eikä sitä ongelmaa siis mihinkään poisteta

siinä nostettiin esille sellaisia epäkohtia joissa nyt hallitus on halunnut tämän yhden esityksen osalta lähteä liikkeelle hyvin rivakasti ja siksi se on tuotu eduskuntaan ja hyvä että saamme sen myös nyt eteenpäin

oleellista on myös huomauttaa että kun sosialidemokraatteja on syytetty muun muassa näidenkin aloitteiden julkituonnin jälkeen siitä että me olemme ikään kuin hupuloimassa näitä valtion rahoja sinne ja tänne niin kun lukee ja katsoo nämä esitykset läpi voi todeta sen tosiasian että me emme ole rakentaneet tätä meidän parempaa vaihtoehtoamme minkään pilven reunalle vaan tämä on ihan todellisiin lukuihin perustuva esitys joka on todellinen vaihtoehto

eli kyllä sen tavoitetason pitäisi olla niin korkealla koulutuksessa täydennyskoulutuksessa mutta erityisesti siinä työssä jota tehdään eri toimintayksiköissä

on totta että lastensuojelun osalta meillä on monia erilaisia haasteita

yksi on tämä henkilöstön riittävyys koulutus saatavuuskysymys ja siinä kyllä uskon että paitsi että tarvitsemme koulutusmäärien lisäämistä jota on jo tehty niin tarvitsemme kyllä myös ehkä harkintaa siihen millä tavalla saisimme niitä sosiaalityöntekijöitä jotka syystä tai toisesta ovat hakeutuneet muihin töihin palaamaan myöskin tämän lastensuojelun tai muun sosiaalihuollon tehtävien pariin

pystyttäisiin riittävällä tavalla käymään läpi ne työkäytännöt jotta vältyttäisiin sellaisilta tilanteilta joissa sattuu jotain vahinkoja tai sitten sellaisilta tilanteilta myös joissa ihminen itse joka on potilaana tai asiakkaana kokee että ei ole saanut asiallista kohtelua

tärkeää olisi se että kouluissa yhä enemmän havaittaisiin kiusaamistapauksia ja tehtäisiin tietoisia päätöksiä ja sitoumuksia oppilaiden ja opettajien yhteistyöllä

mutta koska tiedämme että maailma ei ole täydellinen niin on selvää että tarvitaan näitä keinoja siihen että asiakas tai potilas sitten voi tilanteessa myöskin omasta kokemuksestaan eteenpäin kertoa

sitten arvoisa puhemies haluan lyhyesti kommentoida ja nostaa tästä kokonaisuudesta esille juuri äsken puhuneen kollegan anneli kiljusen tavoin tämän lapsiperheiden tilanteen

sen vuoksi minä olen kyllä vähän huolissani siitä että jos lastensuojelusta pääsääntöisesti julkisuuden kautta välittyy kovin negatiivinen kuva niin se ei ole kyllä omiaan rohkaisemaan alan ammattilaisia hakeutumaan näihin töihin

jos ja kun kerran meidän kouluissamme edelleenkin nyt ja tulevaisuudessa kiusaamista kuitenkin on auttamisen on oltava riittävän tehokasta

itse kyllä ajattelen että kaikista tärkeintä olisi se että noissa kaikissa meidän toimintayksiköissämme se suora palaute olisi annettavissa helposti siinä tilanteessa jossa tuo tilanne sattuu eli että ei olisi niin kovasti sitä kynnystä sanoa tai vaivaantua siitä että tulee sanoneeksi jotain kriittistäkin palautetta koska usein niistä asioista juuri voidaan parhaiten myös oppia tulevassa työssä

minusta on aivan kestämätöntä se että erinäiset hallituspuolueiden edustajat kirjoittelevat erilaisissa lehtikirjoituksissa jatkuvasti esimerkiksi toimeentulotuen tarveharkinnan poistamisen puolesta erilaisissa erilaisissa ei ole lehtikirjoituksessa jäi

rantakangas syyllistyy nyt myös siihen samaan politisointiin josta tässä ed

ehkä meidänkin pitäisi nostaa vaikka tiedämme miten haasteellisessa tilanteessa monissa kunnissa ollaan kuitenkin niitä onnistumisia miten hienoa on sitten jos pääsee auttamaan lapsen tai nuoren oikealle elämänpolulle ja miten palkitsevaa se voi olla myös ammattilaisen kannalta

tässä myöskin tarvitaan osaamista ja tietotaitoa siellä koulun sisällä

arvoisa puhemies

tuskinpa ministeri lehtomäen on tarpeen täällä kansanedustajia ymmärtämättömiksi väittää tässä budjettikeskustelun yhteydessä

se ei sovi millään tavalla tähän nykyiseen ylen johtamiskulttuuriin jonka monet täällä hyvin tuntevat ja jota ovat olleet itse sitä muuten luomassa ja rakentamassa

satuin näkemään muutama viikko sitten tv ohjelman kahdesta selviytymistarinasta joissa kaksi suomalaista nuorta miestä kertoivat omista kouluvuosistaan ja siitä miten he olivat selvinneet

mutta koska kaikki eivät halua tai eivät ehkä siinä tilanteessa pysty sitä palautetta antamaan tarvitaan niin muistutusmenettely kuin sitten tämä raskaampi kantelumenettely joita tässä esityksessä nyt sitten käydään läpi

mutta haasteet eivät toki lopu tähän henkilöstökysymykseen vaan meillä on myös resursseissa korjaamisen paikka ja niin kuin hyvin ymmärrätte niin tämä haaste on ehkä se kaikkein isoin kysymysmerkki koska olemme taloudellisesti muutoin hyvin vaikeassa tilanteessa

miten voi olla että näistä asioita voi todellakin kirjoittaa ja niitä julistaa mutta sitten teot ovat aivan jotakin muuta

kyllä pidän tällaisia puheenvuoroja todellakin aivan ylimitoitettuna ja haluan vielä korostaa sitä että yleisradio on julkisen palvelutehtävän tärkein äänitorvi tässä meidän maassamme ja minusta sen riippumattomuus ja rahoitus on turvattava ja se on tämän talon vastuu

ymmärrän sen tarpeen tietenkin hallituksen puolelta että halutaan nostaa esiin onnistumisia

molemmat olivat kuinka ollakaan päätyneet teatterialalle jolla ehkä on mahdollisuuksia sitten näiden aika traumaattistenkin tilanteiden läpikäymiseen

mutta ei se voi niin päin kääntyä että te puolestanne ette ota vastaan yhtään sitä kritiikkiä joka on perusteltua ja oikeutettua jolle löytyy tutkimuspohjaa muun muassa uhanalaisien lajien kohtalosta tänä päivänä

täällä esitettiin nyt kysymyksiä erityisesti siitä millä tavalla tuollainen normaali palaute ei sekoittuisi tähän muistutusmenettelyyn

mutta niin kuin olen täällä kyselytunneilla ja muutoin kertonut nyt kun olemme saaneet tästä kananojan työryhmän työstä nuo lausunnot niin käymme ne huolellisesti läpi todennäköisesti järjestämme vielä tuon työryhmän kanssa keskustelua ja sen jälkeen sitten täytyy tätä asiaa kyllä myös koko hallituksen toimin kyetä pohtimaan mitkä ovat ne kaikkein kiireellisimmät toimenpiteet tuosta työryhmän työstä joita voitaisiin lähteä viemään sitten mahdollisimman nopeasti eteenpäin

olin hyvin iloinen siitä ohjelmasta sen vuoksi että vaikka se oli kovin järkyttävä ohjelma niin minusta siitä kuitenkin saattoi havaita sen että meillä on keinoja puuttua tähän asiaan

tämän lisäksi monet lapset ovat erilaisten toimenpiteiden piirissä johtuen siitä että vanhemmilta puuttuu kykyä ja keinoa hallita sitä elämäntilannetta eivätkä he välttämättä saa apua vaikka sitä pyytäisivät ja kysyisivät

mikä on sitä suoraa palautetta ja mikä on sitten taas suullinen muistutus sellaisesta toiminnasta josta haluaa myös sen palautteen kirjallisesti saada

nurmi täällä jo avauksessaan totesi niin meillä jotka nyt keskustelemme on varmaankin jokin suhde tähän puheena olevaan asiaan

itse sain seurata aivan liian pitkään vierestä erästä kiusaamistapausta ja vain lapsen vanhempien oma aktiivisuus itse hankittu apu ja pitkäaikainen tuki auttoivat takaisin elämän raiteille

eli tässä mielessä se aktiivinen tiedottaminen oikea tieto kaikille asiakkaille potilaille mutta myös omaisille on äärimmäisen tärkeää

täällä nostettiin hyviä teemoja esille muun muassa tästä että pitäisi syntyä jollekin ammattilaiselle aina kokonaiskuva lapsen tilanteesta

minulla on ollut käytössäni mannerheimin lastensuojeluliiton kirjoituskilpailun poimintoja joissa lapset ovat kuvanneet sitä köyhän lapsiperheen arkea

sitten mitä tulee tähän edustaja niikon esiin nostamaan määräaikakysymykseen niin täältä lain perusteluistahan löytyy kyllä niitä viitteellisiä määräaikoja jotka ovat normaaleita esimerkiksi valviran osalta ja joita on pidetty ikään kuin kohtuullisena aikana mutta lain pykälissä ei todellakaan nyt ole sitten näitä käytetty

tämä on todella tärkeä asia sillä on mahdotonta auttaa jos ei kukaan ikään kuin ota sitä vastuuta ja voi vain kuvitella sellaisen lapsen tunteita joka jää tämän tilanteen alle tai sivuun ja kokee että häntä ja hänen tilannettaan ei kukaan ota vakavasti tai ei kykene auttamaan

mielestäni on tärkeää että meidän eduskunnassamme sanotaan ääneen se että kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan tällaista sivistys suomessa eikä varsinkaan pienten lasten jotka eivät ymmärrä mikseivät he kelpaa miksi he jäävät välitunnilla kerta toisensa jälkeen

toinen kertoo

mutta mielestäni se ei saa johtaa siihen loppupäätelmään että tätä voimassa olevaa lakia korjataan kehnosti niin että me joudumme hetken päästä tämän korjaamisen jälkeen olemaan jälleen korjaamassa tätä lakia huomattuamme niitä ongelmia joita tämä väistämättä aiheuttaa

sellaisilta toivoisin vältyttävän

mutta uskon kyllä että myös perusteluissa olevat viit taukset tähän määräaikaan ja sen kohtuullisuuteen tulevat toimimaan aivan hyvin puitteena tässä uudessakin tilanteessa

tästäkin olemme keskustelleet aikaisemmin ja on totta että tätä tietosuojaa tulkitessa ehkä osittain tehdään varsin varovaisia tulkintoja ja sitten toisaalta se lainsäädäntökin voi olla vähän epäselvä

ja kolmas lainaus

ja vielä puhemies ihan loppuun totean että itse kyllä näen sellaisena tulevaisuuden haasteena sitten sen millä tavalla pystymme tätä tietoa jota esimerkiksi näiden muistutusten osalta saamme keräämään ja myöskin tilastoimaan yhdessä jotta pystymme sitten valtakunnallisesti viemään kehitystä oikeaan suuntaan

haluan nyt kysyä ministeri lindeniltä eikö teistäkin ole kummallista se että liikenne ja viestintävaliokunta jo omissa perusteluissaan toteaa että tämä käytännössä avaa mahdollisuuksia toimivaltuuksien väärinkäyttöön

kyllä olisi mukava nähdä niitä konkreettisia toimenpiteitä joilla näitä kaikkein köyhimpiä lapsiperheitä voitaisiin auttaa

me olemme nyt kuitenkin lähteneet yhdessä thln kanssa rakentamaan sellaista opasta joka on kaikille lasten ja nuorten parissa työtään tekeville ja siellä käsitellään myöskin tätä tietosuojan tulkintakysymystä

ehkä lopetan arvoisa puhemies siihen että kun erästä kokenutta sosiaaliturvan tutkijaa eräässä lehdessä haastateltiin niin hän kyllä hyvin kuvaavasti totesi että kysymys on lopultakin tahdosta

aina ei ole kyse siitä että laki estää vaan usein voi olla kyse myös siitä että sitä lakia tulkitaan ehkä liian tiukasti koska nämä erot myös maan sisällä ovat tässä kysymyksessä varsin isot